pidän erittäin tärkeänä jatkossakin että aluekehitysvastuu on ei maakuntien keskuskaupungilla vaan koko maakunnan kaikilla kunnilla demokraattisesti kansanvaltaisesti oikealla tavalla valituilla elimillä nimenomaan niillä

arvoisa puhemies

eu lähetetään

hallitus kikkailee tällaisella teknisellä ratkaisulla sillä että kysymys on korkeajännitteisestä verkosta mikä tänne tarvitaan ja sitten tavallaan sen sateenvarjon alla kuljettaa tulevat paikallisverkot kaikkien suomalaisten maksettavaksi

minä jyväskyläläisenä olen sitä mieltä että jyväskylällä ei voi olla aluekehitysvastuu koko keski suomen kaikista asioista vaan sen vastuun täytyy kuulua keski suomen kaikille kunnille yhteisesti niin kuin edustaja tuupaisenkin tiedän hyvin vahvalla ja voimakkaalla otteella edustavan tätä samaa näkemystä

äiti kesksua testillä paistoksen

keskustelua keskustelu päättynyt puimisesta ner

koska kantaverkon maksavat kaikki suomalaiset niin sen kustannukset ovat keskimäärin noin yksi viidestoistaosa siitä mikä on sähkönsiirrossa paikallisverkkojen keskimääräinen kustannus

en uskalla luvata tässä yhteydessä sitä että keskusta lähtisi tukemaan sitä että siis valtion budjetin ulkopuolelle rakennettaisiin nyt tällainen rahasto

se kolmas asia mikä tässä on muuttunut liittyy tähän samaan ajatukseen ajatukseen siitä että maakunnan yhteinen tahdonmuodostus maakunnan yhteiset strategiat maakunnan yhteisellä tavalla tapahtuva julkisten varojen allokointi maakunnan kehitykseen pannaan syrjään ja keskuskaupungit tulevat tilalle

nyt helsinkiin tulevat satojen miljoonien eurojen investoinnit eivät tule vain helsinkiläisten maksettavaksi vaan täsmälleen samassa suhteessa kaikkien suomalaisten yhteisesti maksettavaksi

asia

jotta valtion budjetin ulkopuolinen rahasto voidaan perustaa se pitää perustaa perustuslain säätämisjärjestyksessä joten hallitus nyt tässä kokeilee kepillä jäätä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ydinvoima koskevat valtion teknisen

varmaan näinkin voidaan ajatella tämä on yksi näkökulma mutta pidän kyllä erittäin paljon perustellumpana nähdä erityisesti nuorisoasiat ja vielä ehkä aavistuksen verran enemmän liikunta asiat osana sitä alueen yleistä kehittämistä

arvoisa puhemies

muualla suomessa käy paikallisten verkkojen suhteen niin niiden jotka jakavat sähköä korkeampijännitteisistä verkoista muuntamoitten kautta asiakkaille että näillä alueilla nyt tämän hallituksen muutoin sinänsä hyvän esityksen seurauksena sähkön siirtohinta nousee selvästikin

nämä duubioinnit mitkä äsken tässä esitin ovat lähinnä niitä syitä joista me ainakin tässä vaiheessa vielä suhtaudumme tähän hyvin varauksellisesti kutakuinkin kielteisesti mutta katsotaan nyt mitä tämän asian yksityiskohtainen käsittely pitää sisällään

ympärillä olevia

ne on puimisesta

siksi lähtökohtaisesti ei suomessa tule mielestäni sulkea pois myöskään ydinvoiman rakentamista ja sen käyttöä

lähtökohtaisesti suhtaudumme hyvin epäilevästi siihen että perustettaisiin tällainen budjetin ulkopuolinen rahasto tällainen joka saman rahaston puitteissa hallinnoi sekä talletussuojia että kriisinratkaisurahaston rahoja niin me suhtaudumme lähtökohta se pitää

pahimmillaan se nousu voi olla moninkertainen ja se taatusti tulee näkymään sitten myöskin lopputuotteessa elikkä siinä sähkössä mistä kansalainen maksaa kun hän maksaa sekä sähkönsiirrosta itse sähköstä ja vielä eri veroista

voisi tehdä tätä sievä tyttö on talousvaliokunta

viittaan tässä nyt erityisesti malmi tai oikeastaan kaivosteollisuuteen kuitenkin niin että uskon että nekin korvillelyömiset mitkä aika on tehnyt ovat väliaikaisia ja ne mahdollisuudet mitä myös sillä saralla suomella on olemassa realisoituvat jälleen kerran ja ennen pitkää

sitten erilaiset kasvusopimukset ja inka ratkaisut ovat nimenomaan ratkaisuja joilla valtio rahoittaa suoraan nimenomaan maakuntien keskuskaupunkeja

kyllä sillä vaikutetaan jonkun verran sen paikkakunnan houkuttelevuuteen myöskin elinkeinotoiminnan sijoittumisen kannalta minkälaiset liikunta ja urheilufasiliteetit siellä on tarjota

huomisesta ja suksea sellaiselta osui

kaikessa tässä laskussa eräissä tapauksissa tämä sähkönsiirron hintojen nousu tulee olemaan aika merkittävä ja kun se tulee olemaan erittäinkin merkittävä eikä vain aika merkittävä niin tätä taustaa vasten on aika lailla kohtuutonta että sitten helsinginniemelle rakennettava tosiasiallinen paikallinen verkko saa tämän erittäin paljon edullisemman verkon statuksen ja sitä kautta asiakkaat täällä saavat erittäin paljon halvemmalla siirtohinnalla sähköä omiin tarpeisiin

keskustelu asiasta päätti sijoittaa talousvaliokuntaan ja perustuslakivaliokunnan

esitys ylönen lääkehuollon hallinnon uudistamiseen liittyvä laki

ei vaan näen niin että on esimerkiksi meidän tapauksessamme sekä jyväskylän että koko maakunnan yhteinen etu se että me yhteisin linjauksin kehitämme ei vain meidän omia pääkaupunkejamme maakunnissa vaan koko maakuntaa ja sen kehittämistarpeita ja tässä se aluekehitysraha on ollut ja olisi jatkossakin tärkeässä roolissa

käyty keskustelua varten ja stella valistuksen seitsemäs osia kunnes nostureiden tuottaa sille että valtiovarainvaliokunta keskustelu jotta voisimme ottaa vakava

tiusaselle varmistaa minulla on sellainen käsitys että silloin kun annetaan lausunto jostakin sellaisesta asiasta mikä on lailla määrätty selvästi tämän ympäristövastuualueen rooteliin kuuluvaksi niin sitä lausuntoa ei kirjoita tämä elyn oto johtaja vaan sen kirjoittaa sen vastuualueen päällikkö

ensinnäkin olen ehdottomasti niiden edusta jien kanssa samaa mieltä jotka ovat tähdentäneet sitä että suomen kannalta aivan valtavan tärkeä asia ja suuri mahdollisuus on se miten se valtavan iso bioresurssi mikä meillä on saadaan optimaalisesti hyödynnettyä miten siitä saadaan mahdollisimman hyvä hinta ja miten kaikki se miten tuota resurssia käytetään voidaan tehdä luonnontaloudellisesti kestävällä ja hyväksyttävällä tavalla

keskustelu päin kun

uimisesta ehdottaa että asia jätetään ympäristövaliokunta ja perustuslakivaliokunta antaa lausunto

vielä toistan että oli köpelö se tulos minkä hallitus näissä eun kanssa käydyissä neuvotteluissa seuraavasta ohjelmakaudesta sai

keskustelua keskustelu päättyi puimisesta ja rosvot

tiedän että monet edustajat edustaja myllykoski ja muut eivät ole ilman muuta tätä nieleskelleet mutta ymmärrän kyllä sen sen verran pitkään on tullut maan hallituksessa istuttua vuosien varrella ja hallituspuolueiden edustajana oltua että monta kertaa se niin on että sitten se hallituksen esitys tahtoo olla ei nyt ihan jumalan laki mutta kuitenkin niin että on vahva puristus sen eteenpäinviemisellä

kun tämän asian toinen käsittely on niin pyrin silloin olemaan täällä ja käymään tämän silloin vielä läpi

tässä mielessä ennen kaikkea puu biojakeen jalostaminen mahdollisimman pitkälle tieteen uusimpien mahdollisuuksien hyödyntäminen tässä jalostuksessa on tavattoman tärkeä asia

huomisesta ja tätä mieltä

ja huomasi huomisen kask uskoo

tämän jälkeen ensi vuodesta lähtien suomi maksaa euroopan unionin alue ja rakennepolitiikasta kun me lähetämme sinne kolme niin me saamme sieltä takaisin vaille yhden

viimeisen kymmenenkahdenkymmenen vuoden aikaanhan tässä oikeastaan juuri niiden hyödyntämismahdollisuuksien suhteen on tehty muutama tärkeä asia

samoin he päivystyksen

arvoisa puhemies

hyväksyttynä

ennen kaikkea se panostus mikä on tehty alan tutkimukseen ja kehittämistyöhön siihen innovaatiotoimintaan mitä tällä alalla on tehty on ollut äärimmäisen tärkeä tekijä siinä että uutta teollisuutta uusilla tuotteilla nyt on syntynyt ja syntymässä kaiken aikaa

siinä kysymys on siitä että tämä esitys monessa hyvä esitys johtaa nyt todellakin siihen että hintaerot sähkönsiirrossa nousevat ensimmäisen kerran erittäin suuriksi

lumisateita

kasvun kolmosiaksesta pidettävään täysistuntoon hyväksyttävä

ensiksi pantiin pystyy osket osaamiskeskusohjelmat joissa aika monenkin kolmen tai neljän fokus se kärki mihin tähdättiin liittyi biotalouteen kohdasta taikka toisesta

eduskunnan seuraa täysistuntoon keskiviikkona taas kolmas syyskuuta kello neljätoista tämä täysistunto päättyi aikaisemminkin paneuduttu

sen jälkeen vajaa kymmenen vuotta sitten pantiin pystyyn shokit strategisen huippuosaamisen keskittymät missä biotalous tunnistettiin yhdeksi niistä viidestä keihäänkärjestä joilla arveltiin suomen voivan tehdä omaa maailmanvalloitustaan

hämmästelen sitä kyllä suuresti eli vihreät vastustavat jopa suomalaisen opettajankoulutuksen uudistamista

mutta lain voimaantulon seurauksena tapahtuu se että nämä erot kasvavat todella merkittävästi ja kun kysymys sähkönsiirrosta puheen ollen on kumminkin tämmöistä koko kansakuntaa palvelevasta perusinfrastruktuurista niin kuten muuallakin yhteiskunnassa niin myöskin sähkönsiirrosta puheen ollen kyllä yhteiskunnan pitäisi tasata näitä eroja niin että kansalainen siellä ja täällä ei olisi kovin suurten kustannuserojen kohteena

heikot maat tarvitsevat varmasti omalta osaltaan myöskin euroopan yhteistä panostusta mutta silloin kun erot aika läheisten naapurimaiden kesken ovat niin suuret niin kuin ne nyt ovat ja vielä ovat muodostumassa entistä suuremmiksi on vaara syntyä tällainen eräänlainen mitenkä nyt sanoisikaan rahoituksen tai hallinnon arbitraasi elikkä sen rahan kannattaa mennä vähän niin kuin ei järjellisin perustein sellaiseen paikkaan kun eu yhteisestä budjetista tukee sellaisia hankkeita ihan tolkuttoman suurella rahalla ihan sellaisen maan naapurina jossa naapurissa ei sitten paljon tätä tukea ole

minusta se on kumminkin verrattomasti paljon parempi asiakirja kuin tämä valtiontalouden tarkastusviraston raportti joka analysoi vain joltakin kulmalta tätä maailmaa

siinä alan teollisuus ja alan maailman mitassa korkein tieteellinen osaaminen löivät kättä yhteen ja lähtivät tekemään sitä innovaatiotyötä jonka tuloksena osaltaan esimerkiksi metsä groupin investointi nyt tulee olemaan toivon mukaan totta muutaman kuukauden päästä

siis nyt viimeksi meidät rankattiin maailmassa innovaatioympäristön osalta ensimmäisestä kolmannelle sijalle kilpailukyvyn osalta wefn tuore raportti asetti meidät maailmassa seitsemännelle tilalle ja sitä rataa

arvoisa puhemies

mutta siitä huolimatta että näin sijoitutaan minusta se on kaiken aikaa uhka että se osaamispotentiaali valuu täältä pois että me emme kykene sitä hyödyntämään

meidän osaamispotentiaalimme tälläkin alalla on suomessa suuri mutta se ei generoidu innovaa tioiksi ja tuotannoksi ellei suomessa myös valtio ole mukana auttamassa sitä yritystoimintaa jolla tätä osaamista on tai jolla sitä potentiaalia on hyödyntää se osaaminen

näissä neuvotteluissa epäonnistuttiin vielä kertaalleen sen takia suomen kannalta että tämä harvan asutuksen kriteeri sen aluerahan jaon perusteena puolittui

sillä oli satojen miljoonien eurojen vaikutus suomen alue ja rakennerahoitukseen seuraavalla ohjelmakaudella itse asiassa ohjelmakaudella vielä enemmän sanotaan koko ohjelmakaudella muutama sata miljoonaa euroa koko ohjelmakauden kannalta katsoen

toinen huomioni liittyy tähän ennen kaikkea perussuomalaisten puheenvuoroissa esiin tulleeseen pohdintaan tehtiinkö viime vaalikaudella mitään tai riittävästi nimenomaan bioenergian edistämiseksi

tällainen esitys varmasti maksaa jonkun verran jos se tästä näitten suuntaviivojen pohjalta toteutettaisiin mutta hinta ei ole tavattoman suuri ja tuo yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus tasapuolisuuden periaate johonka viittaan on kyllä riittävä puhumaan sen puolesta että hallitus tämmöisen esityksen tuo

mutta se ei auta elleivät nämä ole oikeassa suhteessa panostus tähän alkupäähän ja sitten siihen jatkoon ja tästä syystä niin kuin sanottu sitä pitää siihen soveltavampaan päähän käyttää

minä annan tunnustuksen hallituspuolueiden edustajille että he saivat tänne mietintöön kirjattua lausuman joka edellyttää että tätä seurataan ja jos kovin räikeitä eroja syntyy niin sitten ryhdyttäisiin toimenpiteisiin korjaustoimenpiteisiin

ensinnäkin otan ihan kiitoksella vastaan sen valiokunnan huomion että tämä asia vaatii paljon informaatiota suomen sisällä ei vain näille yrityksille vaan myöskin kansalaisille informaatiota

me suorastaan vaadimme että lailla hallitus näiden tuossa lausumassa sanottujen suuntaviivojen ja tässä kertomieni suuntaviivojen mukaisesti tuo esityksen ja tämä ongelmatiikka näin korjattaisiin

tässä salissa kun on puhuttu ilmasto ja energiakysymyksistä on monta kertaa kyselty sen perään ihan oikeutetusti ja perustellusti mitä on energiatehokkuus millä tavalla energiatehokkuutta parannetaan siis saadaan energiansäästöä aikaiseksi

arvoisa puhemies

meille luvattiin että tämä kohtuuton onneton virhe minkä suomen hallitus hyväksyi minä uskon että nyt siellä istuva ministeri tuskin olisi hyväksynyt jos hän olisi ollut en tiedä onko hän ollut päättämässä hän kertokoon jos hänellä on syntitaakkaa tässä asiassa mutta joillakin muilla on ja ne jotkut muut ovat luvanneet eduskunnan edessä kerta toisensa jälkeen tämä ongelma korjataan ja tuolla suuressa valiokunnassa kerta toisensa jälkeen luvattiin että tämä korjataan

me emme ole maailman napa keskellä suuria markkinoita joihinka markkinaraha ilman muuta rientää ottamaan vahvaa riskiä tullen aina yliopistoihin sisään asti ja kaivaen sieltä parhaat innovaatiot

hallitus kerää sähköverolla aika tarkkaan miljardi euroa

minunkin toimestani ja joidenkin muidenkin toimesta täällä on tullut myöskin sanottua se monta kertaa että osa niistä toimista mitä tarvitaan tuon energiatehokkuuden parantamiseksi on luonteeltaan unioninlaajuisia

jos ylipäänsä kun edustaja mattila puhui että sitä ja tätä on tuettu ja väärässä järjestyksessä käydään vielä läpi se mihin meillä on mahdollisuudet ja millä periaatteilla suomessa uusiutuva energiaa on päätetty ottaa käyttöön

me keräämme siis nyt jo sellaista veroa joka kerätään sähkönkäyttäjiltä ja kun varsinkin nyt nuo mainituilla alueilla pitkillä korkeitten siirtokustannusten alueilla olevat ihmiset maksavat myös tätä veroa tosiasiassa kun otetaan arvonlisävero vähän enemmän kuin jotkut muut niin sitäkin suuremmalla syyllä on mielestäni perusteltu tämä äsken sanotun lausuman mukainen esitys sen aikaansaaminen kidukset osa voi kuin vastauspuheenvuoro edusta

tästä syystä me tarvitsemme toimia joilla muun muassa verotuksellisin keinoin vähän houkutellaan niitä vieraita pääomia tulemaan tänne tulemaan mukaan tietoineen taitoineen rahoineen sen riskin kantoon mikä on sen koulutuspotentiaali tutkimuspotentiaali jolle se luo periaatteessa edellytykset täällä

ratkaisut pitää tehdä unioninlaajuisesti koska silloin kun on yhteisistä markkinoista kysymys ei voida joillekin tuotteille yhdessä maassa laittaa toisenlaisia ehtoja markkinoille pääsyyn kuin koko unionin alueella

ensin on päätetty ottaa niin paljon uusiutuvaa vettä kuin sitä ikäpäivänä löytyy koska siihen ei tarvita tukea käytännöllisesti katsoen lainkaan

arvoisa puhemies

tämäntapaisten kansainvälisen yhteisön ratkaisujen joissa meidän täytyy olla aktiivisesti mukana monta kertaa siellä tapahtuvien hyvien ratkaisujen joukossa tehdään erilaisten maakohtaisten intressien ja intrigien molempien intressien ja intrigien pohjalta erilaisia ratkaisuja jotka eivät kerta kaikkiaan mätsää tähän suomalaiseen todellisuuteen

nyt tässä tämän ekodesigndirektiivin ensinnäkin valmistaminen ja sitten sen toimeenpanon alkaminen tuo juuri tällaisen tilanteen oikeastaan tästä alkaa sellainen esitysten sarja mikä tulee jatkumaan tässä lähivuosien aikaan

toistan että vaikka tekes on hyvä sitä maailmalla matkitaan ja se on hyvä se ei riitä koska maailmalla lähes kaikkialla muualla läntisessä maailmassa on myös tällaisen kohdennettavan innovaation rahoitus tekes on sen ohella tällainen massamenettely joka on verokannustin tai verovähennysoikeus joka voitaisiin myöntää silloin kun yritys käyttää resursseja nimenomaan joko tuotantoprosessien uudistamiseen tuottavuuden parantamiseen tai johtamisen liiketoiminnan ja managementin kansainvälistymisen tarpeisiin

te onnistuitte saamaan näiden hankkeitten vastustajat puolellenne ja saitte ajettua tämän asian läpi

mutta nyt tällä hetkelläkin metsäteollisuus on kaiken aikaa kynnet pystyssä ja epäröi että nyt juurikaan paljon enempää sitä ei voitaisi käyttää nimenomaan metsäbioa

ja tämä durban turpan siinä on sellainen hullutus josta toivon että siinäkin ministeri voi vielä vaikuttaa jälkikäteen että siinä joku oikeus ja kohtuus meille on

komissio valmistelee tämän jälkeen asiaa nyt ollaan laajentamassa tätä direktiivin sovellusalaa se on seuraava esitys ja on kohta sieltä tulossa

sitä rataa esityksiä tulee tänne vähitellen likimain kaikkien niitten tuotteitten osalta jotka käyttävät sähköä ja vähitellen myöskin niitten tuotteitten osalta jotka liittyvät sähkön käyttöön

myös niille tullaan antamaan entistä enemmän tällaisia energiatehokkuutta parantavia normeja niitten suunnittelulle ja suunnittelun kautta sille millä ehdoin nämä tuotteet voivat päästä markkinoille

arvoisa puhemies

kun bioenergia ei riitä suomen uusiutuvien velvoitteitten tai haasteitten täyttämiseksi niin sen jälkeen on päätetty käyttää tuulivoimaa ja sinne on oma syöttötariffinsa tehty

muutama pohdinta joku kommentti

minusta olisi kuitenkin korrektia sitten sanoa että se lainsäädäntö mikä viime vaalikaudella säädettiin automaattisesti johtaa siihen että sen mukaan nuo uusiutuvan tuet lisääntyvät kuitenkin niin että siitä lisäyksestä miten ne automaattisesti lisääntyisivät te leikkaatte muuttuvahintaisen sähkön tuotantotukea niin että se tuki tosiasiassa leikkautuu siitä missä se muutoin olisi